mutta tässä kohdassa kyllä ihmetyttää se mitä kertoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin kanslian välisestä yhteistyöstä ja informaatiosta se että tällainen asia lähetetään perjantai iltana kirjeellä joka on minne lie lähettikeskukseen juuttunut

sen vuoksi kun on paljon puhuttu siitä että palkattomia harjoittelupaikkoja pitäisi lisätä tämän tyyppisiä ratkaisuja niin eivät ne ole oikeudenmukaisia ja reiluja koulutetuille nuorille

arvoisa puhemies

jos me saamme työllisyyden kuntoon myös suomen talous tulee kuntoon ja sen vuoksi hallituksen tehtävä on nyt panostaa työllisyyteen

kysyisinkin valtiovarainministeri rinteeltä

arvoisa puhemies

miten hallitus aikoo edistää maakohtaisen kirjanpidon käyttöön ottamista

stoltenbergin rohkeimmat ehdotukset koskivat pohjoismaista solidaarisuusjulistusta ja pohjoismaiden osallistumista islannin ilmavalvontaan

eikö pääministeri sipilä nyt pitäisi nimenomaan panostaa siihen että harmaa talous ei rehota ja veroparatiiseilla kikkailu saadaan kuriin

suomen kieltähän ei lueta virallisiin yhteistyökieliin

kysymykseni onkin

ei niistä saa oikeaa kuvaa työelämästä

oletteko te valmiita käynnistämään suomen talouden moottorin kehysriihessä tekemään mittavan investointipaketin muun muassa asuntoihin ja joukkoliikenteeseen ja toisaalta lisäämään työllisyysmäärärahoja joita te olette olleet leikkaamassa jotta ihmiset saavat työtä ja talous lähtee kasvuun

siellä esitettiin kampanjakattoa joka on ainoa todellinen tapa puuttua ylisuuriksi kasvaneisiin kampanjoihin ja siihen että pystytään rahalla ostamaan edustajanpaikkoja

arvoisa puhemies

tulkkaus toki kokouksissa ja istunnoissa on mutta valtuuskunta on halunnut suomenkielisen aineiston lisäämistä

tällaisia systemaattisia haamujäseniä ei löydetty ja mikä on oleellista huomata ei niitä ole syytä kerätäkään koska näitä avustuksia ei jaeta jäsenmäärien mukaan vaan nämä jaetaan toiminnan laadun laajuuden ajankohtaisuuden perusteella

onko hallitus valmis reilusti lisäämään palkkatuettuja työpaikkoja nuorille työpaikkoja joista saa oikeata palkkaa myös

kun teillä hallituksen sisälläkin on kokemusperäistä asiantuntemusta siitä miten veroparatiisiyritykset toimivat niin sieltä varmaan voi saada myös vinkkejä siitä miten tähän ongelmaan voidaan puuttua

eikö näin isossa asiassa pitäisi varmistaa että tieto on varmasti tullut perille puhelimella tai vaikkapa tekstiviestillä jota kovasti valtioneuvosto välillä käyttää viestinnän välineenä

henkilökohtaisesti katson että pohjoismaiden neuvoston vahvuus on siinä että se on harvoja kansainvälisiä foorumeja jolla keskitytään ulko ja turvallisuuspolitiikan sijasta tavallisten ihmisten tavallisten asioiden hoitamiseen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

jokainen tänne valittu puolue sanoi näin

rkpn europarlamentaarikko carl haglund on todennut pääministeri kiviniemen johtavan harhaan

kampanjakatto kaatui siihen että siellä kokoomus keskusta ja rkp eivät hyväksyneet kampanjakattoa

vaihtelut koulujen välillä alueittain ovat suuria

vuosi sitten kun lisätalousarviota hallituksessa käsiteltiin oli esityksenä altian myyntivaltuuksien tekeminen

isommissa kaupungeissa on isompia ryhmiä

jos nyt katsoo näitä tänä vuonna tehtyjä esityksiä kuten täällä on viitattu nämähän esitellään vastaavalle ministerille virkavastuulla virkamiesten toimesta ja käydään läpi hakemukset

arvoisa puhemies

kysymys on siitä että kaksi varsin pientä virastoa kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus yhdistetään yhdeksi uudeksi virastoksi

opintotukea ei heikennetä

pohjoismaiden on jatkossa tehtävä entistä enemmän yhteistyötä siviiliturvallisuudessa ja siviilikriisinhallinnassa sekä toisaalta ympäristöuhkien ja ympäristötuhojen torjumisessa

valtiovarainvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen ensi vuoden talousarviosta ja kaikkien asiantuntijoiden viesti oli siellä se että nyt pitää panostaa kasvuun ja työllisyyteen ja nimenomaan elvyttää tehdä infrainvestointeja

suomalaisen yhteiskunnan hienoimpia piirteitä on se että me poliitikot voimme liikkua rauhassa kaikkien ihmisten keskellä matkustaa metrolla tavata ilman pelkoa

oletteko te varapääministeri tämän keskustelun jälkeen ja tämän luottamuspulan jälkeen mitä vaalirahakohu on synnyttänyt valmis hyväksymään kampanjakaton ja valmis tuomaan hallituksen esityksen siitä eduskuntaan

neuvosto pyrki varmistamaan raja alueyhteistyön organisaatioiden kansallisen rahoituksen ja kuluttajapoliittisen yhteistyön

pienituloisimman väestöryhmän perustoimeentulosta te olette ottamassa yli neljänneksen siitä huolimatta että lupasitte että opintotukea ei heikennetä

tämä ei ole kovin dramaattinen siinäkään mielessä että kyseiset kaksi virastoa ovat jo tähän asti toimineet samassa rakennuksessa osittain jopa samoissa tiloissa

jos katsoo poliittisia nuorisojärjestöjä jotta saa oikean kuvan mitä on tapahtunut tänä vuonna viime vuoteen nähden kokoomusnuorten demarinuorten ja svensk ungdomin avustukset laskivat ja lapsipuolella pioneeriliiton avustus laski

brysselissä ovat kaikki yhtä mieltä siitä että perjantain päätös merkitsee sitä että lainatakuut nousevat

budjettiprosessi sujui toimintavuonna aikaisempaa paremmin mutta ongelmana on edelleen budjettiasiakirjan vaikeaselkoisuus

eivät kansainväliset suuryritykset tule tänne talkoilla ajamaan junia ne tulevat tekemään voittoja rahaa suomalaisessa liikenteessä ja ainoastaan tietyillä osuuksilla se on mahdollista ja sielläkin kermaa kuorimalla huonommilla palveluilla isommilla lipunhinnoilla

valitettavasti viime vuosien aikana on nähty hyökkäyksiä poliittista sananvapautta vastaan

jopa kansainvälinen valuuttarahasto imf on omassa raportissaan suositellut sitä että kun laina on tällä hetkellä poikkeuksellisen halpaa niin kannattaa sitä investointivelkaa joka meillä on mittava nyt maksaa pois luomalla työpaikkoja

josta kolmekymmentäseitsemän eli kaksikymmentäkuusi tyhjää yksi poissa kannatan

arvoisa rouva puhemies

ministeri katainen on täällä monesti puhunut siitä miten eläkeläiset ovat saaneet lisää

luottoluokituksen lasku oli erityisesti imagotappio hallitukselle ja suomen oikeistolle joka on ajanut kovaa leikkauspolitiikkaa myös euroopassa kolmen an takki leveästi auki

ei kai se ole valtiovarainministeri rinne joka on vaatinut että altia pitää myydä kun vielä vuosi sitten altian myyminen kaadettiin

kiviniemen lehdistötiedote on harhaanjohtava ja ymmärrän hyvin että asiasta tehdään välikysymys

tällaista ei pidä hyväksyä on sitten kysymys vaalimainosten rikkomisesta puoluetoimiston ikkunoiden rikkomisesta tai esimerkiksi tilaisuuksien häiriköinnistä

tämä uusi virasto muodostaa yhden vahvan kokonaisuuden jolla audiovisuaaliseen kulttuuriin liittyviä keskeisiä valtakunnallisia tehtäviä hoidetaan

mitä mieltä te ministeri vehviläinen olette siitä haluatteko te tänne viron mallin jossa henkilöliikenne loppuu käytännössä kokonaan kaikkialta muualta kuin aivan vain pääkaupunkiseudulta ja muutamalta keskeiseltä radalta vai vastustatteko te henkilöliikenteen kilpailuttamista

neuvosto kehitti toimivuoden aikana yhteistyötään alueen parlamentaaristen elinten ja muiden poliittisten toimijoiden kesken hyväksyi yleisen työsuunnitelman baltian yleiskokouksen kanssa oli mukana venäjän valtionduuman ja liittoneuvoston järjestämässä ympäristö ja kulttuuriaiheisessa pyöreän pöydän keskustelussa sekä osallistui pohjoisen ulottuvuuden parlamentaariseen foorumiin barentsin alueen parlamentaarikkokonferenssiin ja itämeren parlamentaarikkokonferenssiin

meillä on valitettavan paljon myös äärioikeiston suoraan poliitikkoihin kohdistuvasta väkivallasta kokemuksia

nyt kun seuraa viestejä joita brysselistä tulee niin valtiovarainministeri katainen on sttn mukaan todennut että mari kiviniemen on itse selvennettävä sanomisiaan euromaiden takausvastuista

mitä muita keinoja suoria keinoja valtiolla on turvata työpaikat kuin huolehtia yhtiön omistuksesta

oletteko te pitänyt huolta ministeri grahn laasonen opintotuesta

kokoomuksen kimppuun on oulussa hyökätty jyväskylässä vasemmiston kimppuun pride kulkueen kaasuhyökkäys tai vaikkapa porissa vapputilaisuuden häiriköinti

tämä ei vaikuta sillä tavalla henkilöstön asemaan koska tällä hetkellä pysyvissä työsuhteissa oleva henkilöstö jatkaa pysyvissä työsuhteissa ja ne jotka ovat määräaikaisilla työsuhteilla jatkavat määräaikaisissa työsuhteissa

sen vuoksi meidän pitäisi lainsäädännön kautta määritellä se mikä on maksimi luokkakoolle peruskoulussa

arvoisa puhemies

tässä raportti viime vuoden toiminnastamme

kysyisinkin viestintäministeri kiurulta

arvoisa puhemies

mitä voidaan tehdä sille että vihapuhe ja rasismi ei vain jatka kasvuaan netissä

syy oli ennen muuta se että näyttää siltä että perussuomalaisiin nuoriin jäsenmäärän perusteella virtaa uutta toimintaa ja se on entistä aktiivisempi ja on hyvä että sellaisten nuorisojärjestöjen joiden toiminta aktivoituu joissa on entistä enemmän nuoria mukana rahoitus myös kasvaa

sehän olisi älyttömintä mitä voisi tehdä heikentää entisestään talouskasvua

arvoisa puhemies

hallitus on kesällä kiristämässä rajua tasaveroa arvonlisäveroa

pohjoismaiden päiväjärjestyksen yhdeksi pääaiheeksi on noussut globalisaatiotyö jossa painopisteitä ovat ilmasto ympäristö ja energia tutkimus koulutus ja innovointi sekä pohjoismaiden entistä näkyvämpi rooli edelläkävijäalueena

aikaisemmin kansallisella audiovisuaalisella arkistolla ja mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskuksella on ollut neuvottelukunta ja johtokunta nyt tälle virastolle tulee neuvottelukunta

valtiovarainministeri katainen on brysselissä tänään sanonut

mutta kysymys onkin siitä että jos haluamme puuttua ylisuuriin ryhmäkokoihin niin meidän pitää määrittää se mikä on maksimi

kyllä kysymys on siitä että ihmisillä ovat he kemijärveltä kajaanista kaskisista pitää olla oikeus asua ja elää omalla kotipaikallaan siellä missä on perhe siellä missä ovat ystävät siellä missä ovat sosiaaliset siteet

te aivan oikein vaaditte elvytystä ennen budjettia mutta kun katsoo tätä pakettia niin ei työttömille tullut talvitakkia korkeintaan tuli kynsikkäät

arvoisa puhemies

kyselytunti kyselytunnin jälkeen aina palataan tuottavuusohjelmaan ja kyllä sitä pitää alkaa pikkuhiljaa kutsua pikemminkin työttömyysohjelmaksi tai alasajo ohjelmaksi

arvonlisäveron korottaminen heikentää erityisesti pienituloisten ja tavallisten työssä käyvien ostovoimaa joiden tulot menevät käytännössä kokonaan välttämättömyyksiin

mutta sitten jos katsoo ihan niitä lukuja mitä eri järjestöt ilmoittavat minkä pohjalta tehdään päätöksiä perussuomalaiset nuoret oman ilmoituksensa mukaan viime vuonna on järjestänyt kolme valtakunnallista tapahtumaa joissa on ollut yhteensä sata osallistujaa kolme valtakunnallista tapahtumaa ja sata osallistujaa

tästä esityksestä on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä oikeusministeriöltä ja työntekijäjärjestöiltä ja lausunnoissa ei ollut mitään erityisiä huomautuksia

silloin jos me täällä haluamme puolustaa niin kuin minä haluan puolustaa vahvaa aluepolitiikkaa ja oikeutta asua ja elää ja tehdä töitä omalla kotipaikkakunnallaan niin kyllä sen pitää koskea myös helsinkiläisiä

nyt tiedämme jo että tuottavuusohjelman nimissä ollaan ympäristöhallinto ajamassa alas työvoimatoimistoissa ollaan siirtämässä osa työntekijöitä tiskin takaa tiskin eteen työnhakuun ja nyt työsuojelupiireiltä ollaan viemässä resursseja jolloin harmaa talous saa entistä enemmän valtaa

nämä täysin ilmeisesti näyttävät sen että hallituksen päätöksellä suomen tukipaketti on siis kaksinkertaistumassa vaikka vaaleja pelkäävä pääministeri yrittää luoda aivan toisenlaista kuvaa

kyseessä on suurin koskaan toteutettu yhteispohjoismainen tutkimus ja innovointipanostus ja sen osaohjelmat keskittyvät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja energiaan

valtiovarainministeri katainen pelkän toivon lupaaminen kansalle ei riitä tarvitaan poliittisia päätöksiä jotka lisäävät oikeudenmukaisuutta

arvoisa puhemies

sen vuoksi minusta on kohtuutonta epäillä lääkäreiden etiikkaa jos he haluavat pitää kiinni perheestään ja kotipaikasta

yksi ongelma on myös se että transaktioita jotka tapahtuvat veroparatiisien ja sitten maiden välillä ei veroteta millään tavalla

hallitus toivoo tietenkin että konkreettinen päätös lisärahasta tehdään vasta vaalien jälkeen

arvoisa rouva puhemies

asko seljavaara täällä nosti esiin on siitä miten me saamme ratkaistua tämän lääkelaitoksen tilanteen että se asiantuntemus ei katoa

wahlroosin puheet jotka leimaavat tavallisia suomalaisia pienituloisia suomalaisia perheitä ovat vastuuttomia ja kohtuuttomia erityisesti kun huomioi sen että sama wahlroos nostaa satoja tuhansia euroja maataloustukea

sosialidemokraattien esittämä veronkorotusten siirto ei yksin riitä vaan tarvitaan peruuttaminen

ei nähdä miten raha liikkuu

toisaalta tämä mahdollistaa sen finanssipelin joka ajoi ensin finanssimaailman kriisiin lamaan joka sitten näkyy valitettavasti tänä päivänä meidän reaalitalouden lamana